taloudellisen laman syvetessä on vaara että tämä harmaa työvoima syrjäyttää velvoitteensa hoitavan työvoiman ja tästä syystä ja riittämättömästä perusturvasta kumpuava muukalaisvastaisuus ja suoranainen rasismi kohdistuu kaikkiin ulkomaalaisiin aivan erottelematta ja valitettavasti sitä käytetään häikäilemättä poliittisesti hyväksi

vaikeinakin aikoina ja nimenomaan silloin pitäisi muistaa se että suomalainen koulutusjärjestelmä on mahdollistanut sen että kaikki lahjakkuusreservit on otettu käyttöön ja sitten se on lisännyt sosiaalista koheesiota ja vakauttanut yhteiskuntaa

tosin se alkoi jo viime kauden loppupuolella vähän kiihtyä näissä korjausesityksissä mutta vieläkin toivoisi ripeämpää vauhtia vaikka nyt on tuotu aikamoinen nippu osittaisia korjausesityksiä pöytään

hallituksen esityksessäkin todetaan että tavoitteena lain mukaan on vaikuttaa henkilön työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintakykyä lisäävästi sekä syrjäytymistä ja sitä kautta aiheutuvia ongelmia ennalta ehkäisevästi

minä muistan omasta elämästäni sen että elämänkumppanillani ei ollut viiteen vuoteen käytännössä omaa rahaa käytössä

ei ole ihan mitätön asia se kuka hallinnoi meidän kaikkien suomalaisten yhteistä maa metsä ja vesiomaisuutta sekä niihin kiinteästi liittyviä ei aineellisia oikeuksia

tiedustelisin työministeri ihalaiselta vaikka tiedänkin että se on paljon laajemmassa pöydässä valmisteltava asia mikä hänen kantansa on siihen että siirryttäisiin sellaiseen käytäntöön mikä monessa maassa on jo että alihankintaketjuun laitettaisiin ehdoton enimmäisraja kuinka monta tasoa siinä on

tietenkin se on yksi tapa säästää mutta ei mikään hyväksyttävä tapa kun eduskunta on kuitenkin ne rahat osoittanut siihen että työttömiä työllistetään koulutetaan ja myöskin yrittäjiä työnantajia tuetaan

minulla oli kohtuuhyvät kuukausiansiot ja sen tuloksena puoliso ei sitten saanut sentin senttiä mistään suunnasta

noiden sanojen jälkeen hallituksen esityksessä viitataan hyvinkin epämääräisesti kuntouttavan työtoiminnan uudenlaiseen profiloitumiseen

pääministeri katainen te käytitte aikamoista runokieltä kun sanoitte että luopumalla indeksikorotuksista kertaluonteisesti keneltäkään ei oteta pois mutta suurelta joukolta jää kertaluontoisesti hivenen lisää saamatta se on reiluin tapa

ministeri urpilainen te sanoitte puheessanne että suhdannetilanteeseen nähden työmarkkinoiden tilanne säilyy yllättävänkin hyvänä

viral linen suomi on antanut tälle mahdollisuuden vaikenemalla tietyistä selvistä ongelmista ja minä ainakin ajattelen niin että orastavalta rasismilta ei voida muuten taittaa niskaa kuin keskustelemalla myös näistä kipeistä asioista avoimesti

vai onko sitten niinkin päin että suomea ei katsota eikä arvioida enää niin kiinnostavaksi ja varmaksi turvasatamaksi lyhyelle talletukselle kuin aiemmin

pitkäaikainen diplomaatti vieläpä arvostettu diplomaatti ja nykyinen suomivenäjä seuran puheenjohtaja heikki talvitie on kirjoittanut blogissaan

sillä ihan tämmöisellä kategorisella tulkinnalla voitaisiin sitten estää liian pitkäksi menevä ketjuttaminen ja samalla valvonnan vaikeuttaminen

mutta perusongelma kaiken kaikkiaan koko suomalaisessa työttömyysturvajärjestelmässä on se en puhu pelkästään työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisesta vaan siitä että on kolme porrasta

kyllähän indeksikorotusten jäädyttäminen on sellainen hiljainen rosvo joka näkyy vuosi vuoden jälkeen varsinkin lapsiperheitten elämässä

puuliitto on omassa lausunnossaan kiinnittänyt aivan oikein huomiota sosiaaliseen kestävyyteen ja yhteiskuntavastuuseen tai oikeastaan niiden puutteeseen

työnvälitystilastojen mukaan käänne on tapahtunut jo huhtikuussa ja työnvälitystilastojen tiedot ovat siis mitattua todellisuutta se on faktaa

ukrainan kriisiin liittyen on lietsottu kansallismielisiä tuntoja monessa maassa paitsi ukrainassa myös venäjällä ja valitettavasti suomessakin

edustaja zyskowicz varmaan halusi antaa vähän syöttöjä tuohon seuraavankin asian käsittelyyn mutta höristelin korviani siinä kohtaa kun hän sanoi että palveluita ja etuuksia pitää priorisoida

ei ihme että historian opetus haluttaisiin suomessa lakkauttaa

lain perusteluissa on mainittu se että tämä korjaus toteutetaan mutta aika kauan paikalliset ihmiset ovat sitä peruskorjausta odottaneet

on ansiosidonnainen turva peruspäiväraha joka on samansuuruinen tai paremminkin niin päin pitää sanoa että työmarkkinatuki on samansuuruinen kuin peruspäiväraha ja sitten työmarkkinatuki on laitettu monen eri tekijän suhteen eri asemaan kuin mitä on peruspäiväraha

sumea logiikka kulkee kai niin että jos henkilö kykenee osallistumaan viitenä päivänä viikossa kuntouttavaan työtoimintaan on hän kykenevä osallistumaan työ ja elinkeinotoimiston palveluihin

tiedän varsin hyvin sen että työmarkkinoilla vallitsee monessa suhteessa epätasa arvo ja että työmarkkinat ovat vielä vahvasti jakautuneet miesten ja naisten töihin ja useimmiten matalapalkka alat ovat niitä naisvaltaisia aloja

metsäalan organisaatioissa ei viime vuosien aikana ole ollut mitään muuta varmaa kuin jatkuva epävarmuus

suomessa rajuimmat kannat on kuultu maanpuolustuskorkeakoulusta ja eduskunnan alaisesta ulkopoliittisesta instituutista

nuorten työttömien määrä kasvaa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa ja erityisesti kasvaa yli kaksi vuotta työttömänä olleitten määrä

puolustusministeri haglund te pelkäsitte tavattomasti että joudutte samaan kuvaan venäjän presidentti putinin ja puolustusministerin kanssa

se taitaa olla ainoa päätie jossa on painorajoitus jollekin sillalle ja se silta on äärimmäisen tärkeä koko tunturi lapin kaivos ja matkailuliikenteen kannalta

se on nuorten kohdalla erilainen ja sitten puolisoitten kohdalla ja työmarkkinatuessa sitten harjoitetaan tätä hyvinkin tiukkaa tarveharkintaa

voi kyllä kysyä niinkin päin kuka haluaa samaan luokkakuvaan ukrainalaisten oligarkkien ja äärioikeiston kanssa

sekä valiokunnan mietinnössä että ministerin lausunnossa edellytetään että työ ja elinkeinotoimistojen hallinnon palvelut toimivat tarkoitetulla tavalla

ja on varmuudella niin että jos etuuksien taso ei ole riittävä se aiheuttaa toimeentulo ongelmia jotka taas lisäävät palveluitten tarvetta

arvoisa puhemies

aikoinaanhan itävallan äärioikeiston johtaja jörg haider julistettiin pannaan ja kättelykieltoon euroopan unionissa ja nyt kuitenkin unioni on hyväksynyt myös äärioikeiston yhteistyökumppanikseen

montako uutta työpaikkaa syntyy siitä että monet näistä kotiäideistä laitetaan jatkossa sinne joukon jatkoksi

epäilys siitä etteivät kuitenkaan toimi on ilmiselvästi vahva ja kun näin on omankin kokemukseni perusteella niin silloinhan tämä vaikeasti työllistyvä kohderyhmä jää entistä enemmän oman onnensa varaan

tanhuantien osalta pitää kiittää ministeri kyllöstä siitä että hän antoi osarahoituksen tuon vaarallisen tieyhteyden kunnostamiseen mutta sieltä parsitaan vain nämä vaarallisimmat kohdat

kuntien talous erilaistuu samoin käy työllisyyden työttömyyden ja elinkeinorakenteen ja ennemmin tai myöhemmin myös väestölliset tekijät realisoituvat kiihtyvällä vauhdilla

jos sieltä rapataan valtionosuuksia kolmannes pois niin onhan se varma että sillä on hyvin merkittävä vaikutus myös sen toiminnan sisältöön ja palveluitten saatavuuteen

minä olen omasta mielestäni aika tiukka tasa arvoihminen enkä ole pitänyt siitä tavasta keskustella että joka ei hyväksy tätä esitystä ei olisi tasa arvon kannattaja

arvoisa puhemies

pääministeri nosti omassa puheessaan erään keskeisen kohdan tästä tai oikeastaan hallitusohjelman ytimen kun hän viittasi näihin hallitusohjelman perälautoihin siihen että käännetään valtion velkaantuminen lasku uralle ja huolehditaan kolmen an statuksesta kaikissa olosuhteissa

kun kolari rataa peruskorjattiin niin siellä tuli ongelmia tonttiteiden liittymiin ja tarvittaisiin lisämääräraha jotta nyt yhteydet saataisiin asianmukaisiksi

sain tuoreeltaan palautetta työ ja elinkeinotoimistojen väeltä ja he kyllä kertoivat että erilaisin määräyksin lainsäädäntömuutoksin ja pysyvällä henkilöstöresurssivajeella on estetty riittävän laadukas asiakkaitten lähipalvelu

koulutusleikkaukset asettavat monet pienet ja keskisuuret kunnat totisen paikan eteen ja lähikoulu alkaa olla yhä kauempana puhutaanpa sitten peruskoulusta lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta

sanalla sanoen paras tapa kuvata kuntien kehitystä on mosaiikkimaistuminen

kyseessä on kuitenkin lakisääteinen toiminta ja nämä osaamiskeskukset ovat tukeneet nimenomaan sellaisia kuntia joissa muutenkin on ongelmia

minä en vain näe sitä yhteyttä tämän esityksen ja noiden rakenteellisten ongelmien poistamisen välillä

mikä muuttui ukrainassa mikä muuttui euroopan unionissa ja mikä muuttui suomessa kun tämmöisestä varoittavasta esimerkistä jota piti pelätä tuli hetkessä hyväksytty jos ei jopa haluttu yhteistyökumppani

olin valmistautunut siihen että edustaja halla aho joka on tehnyt viisi erittäin hyvin valmisteltua ja perusteltua lakialoitetta olisi esitellyt kaikki yhteen syssyyn mutta käyhän se näinkin

kun suomi velkaantuu ja valitettavasti se velkaantuu ja kun suomi sitoo itsensä yhteisten vastuitten liekaan ja valitettavasti sitoo niin meidän omat riskimme kasvavat ja se vaarantaa nämä kolme ata

kuinka ministeri ja ministeriö aikovat tukea sellaista omaehtoista aloitteellisuutta mitä on osoitettu esimerkiksi sallassa sallan rajalukiossa jossa huomattava osa opiskelijoista on venäläisiä

jo ensimmäiseen asiakaspalvelutilanteeseen riittävästi panostamalla voitaisiin selvittää asiakkaan kanssa hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä se kuinka toimia byrokratiaviidakossa

kunnat laativat parhaillaan leikkauslistoja ja valtio tulee perässä joko julkisilla ehdotuksilla tai työstäen omia listojaan piilossa

leimaantumisen pelosta huolimatta sanon että on erinomainen asia että kansanedustajista löytyy henkilö joka haluaa ruotia ja kykenee ruotimaan hyvin yksityiskohtaisesti ja nimenomaan harrastajien näkövinkkelistä läpi aselain puutteet

siellä on äärimmäisen osaavaa hyvin koulutettua ja motivoitunutta henkilökuntaa mutta ei kyllä kovin kauan jos tämä rahoitus on näin epävarmaa

tämä valtionosuusuudistus toteutetaan kustannusneutraalisti joten se ei vakiinnuta valtiokunta suhdetta tai pelasta kuntataloutta kriisistä joka syvenee hyvin nopeasti

arvoisa puhemies

sillä kyettäisiin säästämään paljon työaikaa myöhemmissä palvelutilanteissa välttämään väärinkäytöksiä ja kohdentamaan hallinnon palvelut niille jotka tukea eniten tarvitsevat

te onnistuitte puoluejohtajana olemaan eri mieltä puolueenne kanssa sitten te olitte eri mieltä eduskuntaryhmänne kanssa ja kun ottaa tämän historiallisen ulottuvuuden vielä niin panee epäilemään että te olette onnistunut olemaan eri mieltä itsennekin kanssa

hän on aina ollut kannassaan johdonmukainen ja siinä mielessä kunnioitan semmoisia ihmisiä jotka toimivat hyvin loogisesti ja kantansa mukaisesti mutta en kyllä suhteuta asioita samalla tapaa kuin edustaja satonen

olenko edustaja soini ministeri tuomioja ymmärtänyt oikein sen että jos suomi tekee päätöksen että talouspakotteisiin ei lähdetä niin silloin eu ei lähde

muistelen tätä viime kauden aselakikeskustelua ja pitää sanoa että tämän vajaan kolmen kauden aikana mitä minä olen ollut eduskunnassa se aselaki oli huonoimmin valmisteltu lakialoite hallituksen esitys ja en muista oliko siinä montakaan pykälää joita ei olisi täällä eduskunnassa muutettu ja kuitenkaan eduskunnan tehtävä ei ole kirjoittaa lakeja uusiksi

kuntatalouden pakossa puristetut paras hankkeen liikkeelle saamat yhteistyöharjoitelmat eivät tuota parasta tulosta kun kunnat eivät kykene ennustamaan omaa tilannettaan edes vuoden tai kahden päähän

paljon mainostetut puhelin ja sähköiset palvelut eivät korvaa oikeaa asiakaspalvelua ja asiakaspalvelijaa ja mitä vaikeammassa tilanteessa työtön työnhakija on niin sitä enemmän hän tarvitsee kunnollista kasvoista kasvoihin tapahtuvaa asiakaspalvelua

eikö kuitenkin olisi rehellistä vaikka tämä pohjapaperi on hallituksen paperi ja siinä oli erillinen seurantaryhmä ainakin puoluejohtajana kertoa mikä teidän nato kantanne on

laajakaistan rakentamisessa kuten tietoliikenneyhteyksien rakentamisessa muutenkin näkee sen että markkinat ja markkinavoimat eivät huolehdi tasa arvosta eivät alueellisesta tasa arvosta eivätkä mistään muustakaan tasa arvosta

arvoisa puhemies

kyllähän tässä olisi vielä äskeisessäkin äänestyksessä ollut mahdollisuus laittaa kokoomus lujille kun äänestettiin siitä lähteekö tämä esitys vielä lausunnolle perustuslakivaliokuntaan ja työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

kyllähän tällä tarveharkinnalla kun se tulee niin monessa kohtaa monta eri kohderyhmää erilaisia portaita etuuksien yhteensovittamista on tehty työttömyysturva ja sosiaaliturvajärjestelmästä sellainen tilkkutäkki että siitä ei ota kyllä erkkikään selvää ei edes edustaja virtanen

haluan kuitenkin nostaa esille vahvasti positiivisen puolen joka tähän hallituksen esitykseen sisältyy ihan siitä syystä että sitä kautta puututaan aivan perimmäisiin kysymyksiin

minä olen ihan varma että lähettiläs inger hirvelän toimenkuvaan ei kuulu se että hän opettaa sen maan kansalaisia heiluttamaan minkäänvärisiä lippuja

mutta joka tapauksessa tämä perustelu on hyvin pätevä luokittelun korjaamisen suhteen ja nimenomaan siitä syystä että kyse on todennäköisesti teknisestä ongelmasta ja sen korjaamisessa ei pitäisi olla kauhean isoa ideologista tai muutakaan syytä

se että hanketta seurataan ja selvitellään vaikka vuosittainkin ei muuta miksikään sitä tosiasiaa että jos käynnistetään palkka ale joka hyvin räikeällä tavalla kohdistuu naisiin niin kestää siinä sitten enää seurata sitä kuinka paljon ne palkat pienenevät kun päätökset on jo lyöty pöytään

ja vaikka siinä nyt menisi työmarkkinatuella joku vuorineuvoksen rouva niin en minä sitä pidä ollenkaan pahana jos hän näkee sen vaivan että ilmoittautuu työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja on oikeutettu tähän tukeen

ihmettelen kyllä missä äskeisessä äänestyksessä oli eduskunnan naisverkosto eduskunnan miesverkosto missä olivat tasa arvoasioitten neuvottelukuntaan kuuluvat kansanedustajat missä olivat feministeiksi julistautuneet miehet ja naiset joiden ensimmäinen tehtävä olisi puolustaa tasa arvoa

se on pieni paha sen rinnalla että apua tarvitsevat saavat sitä mitä tarvitsevat

en minä ymmärrä mitä hyvää siitä seuraa jos joku pakotetaan vastentahtoisesti hakemaan joku koulutus

on ollut suorastaan kansallinen häpeä että saamelaisalueen kunnat ovat joutuneet sinnittelemään niin pitkään kuntakurimuksessa ja rukoilemaan valtiolta armon paloja

edellisen välikysymyskeskustelun aikana kysyin teiltä ministeri virkkunen kaksi eri kertaa mikä on teidän kantanne kuntien pakkoliitoksiin

lapissa tämä asetelma on ollut aika lailla huonompi

on aika mielenkiintoinen asetelma se jos tämän eduskunnan ainoat todelliset feministit tulevat vasenryhmästä keskustasta ja perussuomalaisista

viime kaudella esimerkiksi utsjoen valtuuston puheenjohtaja sanoi että heille utsjoella riittäisi se kun he pääsisivät normaalin kuntakurimuksen tilaan se olisi se ensimmäinen askel tervehdyttää kunnan taloutta

en saanut minkäänlaista vastausta ja sitä vastausta odottivat tuolla lehterillä muun muassa pienen savukosken kunnan kokoomuslainen kunnanjohtaja kokoomuslainen hallituksen puheenjohtaja ja keskustalainen valtuuston puheenjohtaja mutta aivan yhtä paljon he pettyivät teidän vastaamattomuuteenne kuin minäkin

jos hän ei sitten hae koulutukseen he elävät toimeentulotuella sen aikaa kun ei ole töitä tai sitten hän opiskelee velaksi kun hänelle saattaisi se luonteva opiskeluaika olla kahden tai kolmen vuoden päästä eri syistä johtuen

arvoisa puhemies

se että tämän julkisen tuen ehtoja muutetaan ja maksatusaikataulua on tervetullut muutos siinä mielessä että jos kerran nykyiset toimijat eivät tunne kiinnostusta niille alueille joilla ei varmasti mitään isoa tiliä tehdä niin sitten se että avataan pienten mahdollisesti uusienkin teleyritysten tulo markkinoille ei ainakaan heikennä tilannetta

pankkivero on askel oikeaan suuntaan mutta se on vain kukonaskel ja volyymiltaan varsin vaatimaton mutta askel kuitenkin

arvoisa puhemies

nyt saamelaisalueen kuntien tilanne paranee oleellisesti kun siihen yhdistetään erityisen harvan asutuksen tuki

valtion talousarvion verotuloennusteet ovat heittäneet useana vuonna peräkkäin ja virheet ovat olleet sensuuntaisia että lienee jo kyse tahallisuudesta

tässä asiassa jos missä olisi toivonut että ammattiyhdistysliike olisi näyttänyt joukkovoimaansa kerrankin niin päin että kun naiset marginaaliseksi arvioitu pieni ryhmä naisia joutuvat näin hankalaan tilanteeseeni sillä mallistoon on kyllä tilanteeseen koko ammattiyhdistyskenttä käyttäisi joukkovoimaansa ja torppaisi tämmöisen esityksen

tämä koulutukseen pakotettu saattaa sitten viedä koulutuspaikan sellaiselta nuorelta joka tosissaan olisi halunnut sitä ja hän jää ilman koulutuspaikkaa

ja minä ihmettelen miksi tähän selvään kysymykseen on niin vaikea vastata

ja muistan että kun tässä salissa käytiin läpi sitä miten tämä laskenta menee niin me sanoimme että tämähän on vain väliaikainen muutos eikä siirry indeksiperusteisiin laskentaperusteisiin pysyvästi

jos te kerran vastustatte kuntien pakkoliitoksia ja voitte vakuuttaa että rakennelakiin ei tällaista pakkoa kirjata niin sehän on tavattoman helppo sanoa ääneen vaikkapa nyt

arvoisa puhemies

eihän tässäkään ole mitään järkeä

kun muistaa sitten minkälaiset leikkaukset koulutuspaikoissa on tulossa sekä hallitusohjelman että kehysratkaisun tuloksena ja eniten isketään toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja se kohdentuu alueellisesti hyvin epäoikeudenmukaisella tavalla ja vieläpä semmoisille ammatti ja toimialoille joissa on vahvoja tulevaisuudennäkymiä viittaan esimerkiksi lapin kaivostoimintaan niin tämä yhtälö on aivan järjetön

valiokunnan mietinnössä mainitaan muutama tärkeä keskeinen demokratian kannalta keskeinen periaate julkisuusperiaate ja todetaan

tilasin tuon järkyttävän tapahtuman esitutkinta aineiston syytteitten nostamisen jälkeen ja vaikka siinä esitutkintapöytäkirjan ensimmäisillä sivuilla olivat nämä rikosnimikkeet murha pahoinpitely vapaudenriisto niin pakko sanoa että ne olivat varmaan tuon aineiston helpoimmin luettavia kohtia